on oikeastaan menty säätelemättömien valvomattomien markkinavoimien ja kasinokapitalismin ehdoilla tilanteesta toiseen työnnetty rahaa järjestetty moraalikatokattauksia ja menty eteenpäin

tältä osin puolustusvoimienkin puolella olisi ehkä syytä käydä tätä keskustelua missä määrin siellä tiedustelussa myöskin käytetään tai käytetäänkö sellaisia tapoja jotka vaatisivat jonkinasteista rekisteröintiä

mutta nyt tullaan siihen mielenkiintoiseen asiaan miksi sisäministerinä pidin välttämättömänä että sisäministerin on nämä kysymykset myöskin pidettävä esillä ja se on se että pelastuslaki edellyttää että pelastustoimen palvelutaso vastaa onnettomuusuhkia

työeläkeyhtiöiden varojen turvaamisen näkökulma on myös siinä mielessä erittäin tärkeää ja niiden turvaamisen elokuva tää tärkeä että kansallisten vahvuuksien ja vipuvarsien ja taloudellisen selviytymisen rahoituspuolella juuri nämä voimavarat ovat kuten ed

tämä on hyvin tärkeätä että eduskunta käyttää budjettivaltaa lausumien ja konkreettisen budjettikäsittelyn kautta

tämä on nyt vakavalla tavalla johtamassa tilanteeseen jossa sadat miljoonat syyttömät tässä kasinokapitalismin pelissä tulevat kärsimään

harmaan talouden puolella on miljardeja euroja joihin ette ole halunneet puuttua

herra puhemies

arvioitujen uhkien perusteella mitoitetaan pelastuslaitoksen henkilöstö kalusto ja toimintavalmiusaika ja totta kai toimintakykyyn vaikuttaa luonnollisesti hyvin keskeisesti palomiesten selviytyminen työtehtävistään

me tarvitsemme selvästi laajempaa kansalaisturvallisuuden strategiaa joka kykenee vastaamaan uusiin riskeihin jotka nousevat elintasoeroista hallitsemattomasta maahanmuutosta epidemioista myöskin organisoidun rikollisuuden ja terrorismin erilaisista muodoista

meillä on edelleen erittäin hyviä metsäteollisuuden ja monia muita hankkeita jotka ovat niiden viimeisten miljoonien eurojen rahoituksesta kiinni

valtiovarainministeri linjasi vahvasti sitä rohkeutta mitä eun etulinjassa on osoitettu suomen kansallisen edun ja valtionta louden näkökulmasta mutta myös kotirintamalla rakentamalla sitä kansallista eheyttä sopimusyhteiskuntaa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta jolla nämä vaikeudet vain voidaan voittaa

minä puheeni lopussa totesin että paitsi vakava talous ja työllisyystilanne ja kiristyvä valtiontalous myös edustuksellisen demokratian ja kansanvallan uskottavuus ja toimivuus edellyttävät parlamentaarisessa järjestelmässä että hallitus vastaa selkeästi esityksistään ja käy eduskunnan kanssa parlamentaarista keskustelua

selvästi pelastusalueittain tehdyt ikääntymiseen liittyvät selvitykset osoittivat että meillä kyllä tiesin jo silloin että menee ministerivastuukauteni ulkopuolelle kriisi oli nähtävissä että siihen on pakko reagoida

valitettavasti erityisesti kaatui päälle esimerkiksi tämä jokamiehenoikeuteen perustuvan marjanpoiminta luo kuvio erityisesti perustuva marjanpoimintakuvio jossa todettiin ettei maahan työvoimaa tuovilla työnantajilla ollut minkäänlaista vastuuta työntekijäkunnasta

myöskin energiariippuvuus on tietysti eräs tekijä

kannatan ed

mutta sen pitäisi myöskin vastata sellaiseen toimintaan jolla näitä uhkia suomen ja euroopan sisäisen turvallisuuden osalta estetään

se näkökulma että siirretään toisenlaisiin kunnan tehtäviin on aivan teoreettinen sen takia että eivät kunnat perusta kovin monta kouluvahtimestarin ylimääräistä tehtävää näinä aikoina ja toisaalta pelastustoimessa pitäisi olla kuitenkin suorituskyky eli sinne pitäisi palkata nuoria palo ja pelastustehtäviin

ja nyt valitettavasti on todettava että maa järisee poliittisen ja taloudellisen vakauden näkökulmasta ja siinä tulee perustellusti tietysti esille minkälaisia valintoja tehdään myöskin meidän osaltamme

arvoisa puhemies

tämä on ala arvoista ja kuvaa suhtautumista eduskunnan budjettivaltaan jolle kyllä hallituspuolueetkin valitettavasti antavat vain sanallista merkitystä

sydämestäni kiitän ja olen ylpeä valtiovarainministeri urpilaisen toiminnasta pystypäin ajaa suomen hallituksen linjaa muuttaa euroalueen pelisääntöjä

minusta edustaja haapasen puheenvuoro oli tärkeä noin laajemminkin aikana jolloin meillä tunnistetaan myös kansalaisten aloitteiden ja aloitteellisuuden merkitys kansanvallassa ja suomalaisessa demokratiassa

vaikka ehkä georgialaisbussikysymyksestä on kovasti pinnalle jäänyt julkisuudessa annettuja vääriä painotuksia haluan tässä vielä todeta että silloinhan todettiin niin eduskunnan oikeusasiamiehen kuin muiden viranomaisten tarkistuksissa rajavartiolaitoksen ja rajavartioiden toimineen lain mukaisesti

oli aika lailla mielenkiintoista lukea venäjän keskeisen turvallisuustoimijan viktor ivanovin haastattelu viime perjantain frankfurter allgemeinessa jossa hän arvosteli natoa ja euroopan unionia välinpitämättömyydestä tämän vakavan afganistanin huumetsunamin vaikutuksesta myöskin euroopan sisäiseen turvallisuuteen

me peräsimme että valtiontalouden tasapainottaminen edellyttää talouskasvupanostuksia mutta myös menojen hillintää ja hallintaa ja että myöskin tehdään tähän liittyviä yhteisiä kahta vaalikautta koskevia ratkaisuja

täytyy sanoa että kansallisesta itsetunnosta ja meidän mediamme ja poliittisten päättäjien sitoutumisen tasosta on kyllä vähän häpeä

jätin tästä asiasta vihdoin selvyyden saamiseksi tähän hallitusohjelmaan liittyen kirjallisen kysymyksen sekä ministeri kiviniemelle että ministeri holmlundille

silloinhan nimenomaan myöskin pohdittiin minkälaista koordinaatiota talous ja sosiaalipolitiikassa tulee esille harmonisointia yritysveropohjassa eun laajuisesti

tätä keskustelua olisi pitänyt käydä nyt eikä vaalien jälkeen säätytalon hämärissä kabineteissa mahdollisesti porvarihallituksen toimesta

kyllähän on selvä että se tie jolla jotkut jäsenmaat ovat voineet lisätä menojaan ja elää kuin hevoseton mies luottaen siihen että muut jäsenmaat viime kädessä vastaavat syntyneestä velasta ei voi enää jatkua

kysymys kuului

tältä osin nyt kehitysyhteistyötä tukevia rakenteita osin lähetystöpuolella ja nimenomaan mistä myös ulkoministeriön pitäisi joskus kantaa huolta sisäministeriön voimavaroja siviilikriisinhallinnan koulutuksessa etulinjan toimijoiden varmistamisessa muun muassa tässä aktivoidaan

mihin toimenpiteisiin hallitus on ryhtynyt alentaakseen palomiesten yleistä eläkeikää turvatakseen palomiesten mahdollisuudet selviytyä tehtävistään sekä varmistaakseen pelastustoimen suorituskyvyn

siellä haluttiin puuttua myöskin laittoman maahanmuuton torjuntaan ja esitettiin muun muassa nimenomaan mallia jossa kaikkien maiden tulee noudattaa eun yhteisiä käytäntöjä suojelun antamisessa mutta myös puuttumisessa muun muassa välimeren ilmiöihin

eli kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet suomalaisessa kansanvallassa eivät ole parhaat kun esimerkiksi asiantuntijakuulemiset ja keskeisten etujärjestöjen lausunnot jäävät pimentoon

miten suomen hallitus on tähän asiaan puheenjohtajuuskauden jälkeen kiinnittänyt huomiota naton ja eun yhteyksissä

perusturvaako te nyt haluatte tämän jälkeen vielä voimakkaasti lähteä leikkaamaan kun veropohjan mureneminen ja sen raskas perintö on nykyisen hallituksen hoidettavana

ensinnäkin kemiran historiasta kemiran hallintoneuvoston varapuheenjohtajana pitkään olleena aikaan jolloin hallintoneuvostolla oli todella päätösvaltaa jopa toimitusjohtaja valittiin vastoin kauppa ja teollisuusministeriön evästystä

ja muun muassa irlannin tukipaketin yhteydessähän muun muassa sosialidemokraatit olivat sitä mieltä että yritysverotuksen koordinaatio on tarpeellinen ettei kilpailua vääristävällä tavalla aiheuteta ongelmia

tähän vastasi ministeri kiviniemi hyvin tulee mieleen viime hallituskaudelta eläkeasioista vastaavan ministerin lähestymistapa sanatarkasti

myös laittoman maahantulon ja rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan prumin sopimus oli edellisen hallituksen ja kiitos myös kokoomuksen tuella täällä eduskunnassa aikaiseksi saatu

toisaalta itse asiassa meidän kansallinen pelastusrenkaamme suomen kyky reagoida hyvinvoinnin rahoituksen talouden ja työllisyyden osalta heikkenee kun sidomme valtiontalouden kestävyyttä liikaa

suomessa pitäisi nyt kyllä myös eduskunnan työtavoissa laajentaa tätä julkisuusajattelua niin että kun säädetään esimerkiksi tämän tyyppistä lakia voitaisiin kansalaiskeskustelun kautta avoimesti myöskin niihin ja meihin valiokunnan jäseniin vaikuttaa ettei käy niin että esimerkiksi muutaman aktiivisen etujärjestön ääni niin kuin monesti monissa asioissa kuuluu paremmin kuin laaja kansalaismielipide

ministerille on annettava kiitos siitä että tätä tärkeää kansalaisaloitetta arvostetaan jo tässä vaiheessa ministerin taholta näin korkealle

meidän on varmistettava valvonnalla että kehitysyhteistyöhön lisätään yleistä luottamusta ja kansalaisten kehitysyhteistyötä kohtaan osoittama hyväksyntä vahvistuu juuri sillä ministeri haaviston käynnistämällä avoimella tavalla että käydään nämä toiminnot läpi ja tehostetaan ja luodaan luottamusta ja iskukykyä näihin palveluihin

siitä eivät ministerit thors ja brax paljon puhu koska hehän tekivät kaikkensa täällä vastustaakseen eun rajat ylittävää näihin asioihin puuttumista edustaja sumuvuorivastus paavo rosti mennä puhdistaa

se tilanne mihin nyt ollaan joutumassa vaatii kyllä todella pohtimista

herra puhemies

kyllä me olemme varsin paljon saaneet kansalaispalautetta tästä hinnasta käyttökelpoisuudesta kansan oikeustajua vastaamattomuudesta juuri näitten vanhojen omakotitalojen osalta

eilinen saksan valtiosäännön perustuslakioikeuden päätös kannattaa myöskin lukea

kun tähän erityisesti johdollani kiinnitettiin huomiota niin rajalla tavattiin tällainen bussi ja siitä seurasi mitä seurasi

arvoisa puhemies

hallitusohjelmaan otettiin kirjaus eläkeikäkysymyksen ratkaisemisesta siksi että jatkuva keskustelu palomiesten eläkeiästä vie huomion pois sieltä missä kehittämistä tarvitaan eniten

jälkimmäinenhän on tuonut esille palkansaajien verotuksen olevan meillä muita maita kireämpää mutta on unohtanut mainita että pääomatulojen verotus on keveää

ei tämä varmaan ihan pikku direktiivi ole tai edellisen hallituksen eteen ja tehty joten kai jätekaivoasia mutta kyllä tämä on kansalaisten oikeustajua loukannut

kansallispuistojen perustaminen ja tämän puolen kehittäminen on erittäin tärkeätä paitsi alueellisesti myös kansallisesti

pelastushenkilöstön eläkeikäkysymyksen ratkaiseminen edellyttää että käydään kattavasti läpi toimet pelastushenkilöstön nykyisen työkyvyn nostamisesta sekä mahdollisuudet töiden uudelleen järjestelyjen kautta löytää henkilöstölle heidän työkyvylleen sopivaa työtä

eli tätä kannattaa myöskin ihan avoimesti miettiä

se tapahtui keskeisesti ed

jos me haluamme pitää hyvinvointivaltion yllä meillä on syytä pitääkin korkeampaa veroastetta kuin niissä maissa joissa palvelutaso tunnetusti ei ole kadehdittava

mauri salo vetämäni maa ja metsätalousvaliokunnan hallitusryhmien toimesta sdpn ollessa silloin vastuullinen ja suurin eduskunnan hallituspuolue

tässä tapauksessa oli ruotsin myöntämät viisumit kyseessä ja olimme myöskin tässä asiassa yhteydessä ruotsin viranomaisiin

tässä suhteessa korostuu tämä etukäteisvaikutus eu direktiivien säätämiseen mutta juuri ministerin lailla pitää pystyä antamaan myös käytännön soveltamisessa palautetta ja olla aloitteellinen myös eun puolella

kiinnittäisin huomion siihen että veroja kevennetään nyt ja kuntien ja julkisia hyvinvointivaltion palvelujen menoja leikataan rahoituspohjaa murennetaan ja veroasteen jatkuva alentaminen pakottaa supistamaan julkisia menoja

tästä on todella oltava tyytyväinen ja erityisesti tämä varmaan vahvistaa suomalaista kansanvaltaa myös suoran vaikuttamisen merkitystä siinä että poliittinen puoli ottaa myös huomioon suunnan tarkistamisen tarpeet

sdpn eduskuntaryhmä otti siihen myöskin sitten kielteisen kannan ja talousvaliokunnassa oli valmistauduttu tietysti tältä pohjalta loppukäsittelyyn mutta sen jälkeen ministeri veti hallituksen esityksen takaisin

ja miten vastaa ministeri holmlund joka tunnetusti ei puutu toisen tontille ei maahanmuutto eikä turvapaikka asioissa ei myöskään varmasti palomiesten asioissa

mikäli mennään eun yhteisiin viisumitoimintoihin ja viisumimenettelyihin niin täytyy myös varmistaa että kriteerit ovat silloin eu maiden ja meidänkin turvallisuuden näkökohdista kunnossa

siihen toimenpidekokonaisuuteenhan liittyi tämän tullirikosselvityksen ohella käännetty arvonlisävero rakennusurakoiden ketjuuntumisessa verotustietojen julkinen käyttö valtiovarainministeriön vastuulla niin kuin myöskin käännetty alvi ja sitten työ ja elinkeinoministeriöltä on turhaan saatu odottaa valtion tukia saavien yritysten verotietoja koskevia esityksiä

myös välimeren suuntaan meillä on luotava globaaleja matkailuyrityksiä ja käytettävä hyväksi infraa ja lentokenttäjärjestelmää ja lento vene ynnä muuta

viittaan asiassa ministeri kiviniemen vastaukseen siltä osin kuin kysymyksessä käsitellään palomiesten eläkeiän alentamista

mutta kyllä kaikilta hallituspuolueilta on vakavasti kysyttävä oletteko te tosiaan sitä mieltä että vieläkään ei ole tarve arvioida talous ja työllisyyspoliittisen kehityksen osalta tarvittavien toimien riittävyyttä kuten eduskuntakehys ja taloustilanne selonteossaan kesäkuulta edellytti

muutoin kaikki olivat sitä mieltä että se oli kemiran arvoon nähden pilkkahintaan tapahtuva myynti jonka puolesta muuten lobbasi ja oli liikkeellä monenlaisia tahoja täällä kaupungissa

pidän erittäin huolestuttavana sitä että selvästi kärjistyvään palo ja pelastustoimen suorituskykyyn liittyvän palomiesten ikääntymisen osalta tämä hallitus on ilmiselvästi tässä törmännyt nyt haluttomuuteen viedä tätä asiaa eteenpäin jota ed

me olemme ensinnäkin metsähallituksen luontovarojen voimavaroista ja metsähallituksen luontopalvelujen taloudellisista määrärahoista kantaneet huolta

ehkä pääministeri olisi voinut äsken juuri esimerkiksi vaalirahoitusepäilysten selventämiseksi korostaa miten tärkeätä olisi nyt käydä läpi myöskin näiden valtion tukia saavien yritysten asiat ettei niihin liity epäasiallisia kytköksiä

muun muassa tälle vuodelle valtiovarainvaliokunnan hallitusryhmät nostivat tätä määrärahaa budjettikäsittelyn yhteydessä ja korostivat nimenomaan metsähallituksen lisääntyneitä tehtäviä kansallispuistojen markkinoinnissa ja kansallispuistojen tehtävien ja määrän kasvussa

suomihan erityisesti on korostanut kadmiumvapaan lannoitteen ja tämän toiminnan laatuun liittyvää kilpailuetua

edustaja hemmilän ja aikaisempien puheenvuorojen käyttäjien lailla ajattelen että lakia säätävän valiokunnan eli liikenne ja viestintävaliokunnan on syytä hahmottaa tätä kokonaisuutta

tämä pöytäkirjoihin on syytä todeta että ministeri kiviniemen ja ministeri holmlundin vastaukset tältä osin eläkeiästä ovat tylyjä ja tähän kuitenkin on pakko mielestäni kyllä eduskunnan kautta kasvattaa painetta

siinä tehtiin suuri historiallinen virhe myöskin taloudellisesti mutta myöskin maaseudun ja maatalouden selviytymisen kannalta

me olemme myös valtiovarainvaliokunnan puolella joutuneet jonkin verran kosketuksiin tämän trafi maailman kanssa esimerkiksi juuri äsken viittaamani suljetun varikkoalueen asentaja jonka pitää käydä tiheissä terveystarkastuksissa ja psykologin tutkimuksissa ynnä muuta niiden järkevyys

herra puhemies

kyllä täytyy sanoa että hyvinvoinnin näkökulmasta tässä kreikka ratkaisussa te pääministeri syötitte bensaa liekkeihin

puhemies

suomihan liittyessään euhun korosti nimenomaan meidän teollisuutemme vientiteollisuuden metsäteollisuuden rakenteesta johtuvia eroja euroalueeseen nähden

mitään konkretiaa ei kuitenkaan näy aluehallinnon aluekehityksen alue ja rakennepolitiikan erityispanostuksessa alueiden saavutettavuudessa infrassa

tästä fingridistä

kansanedustaja jukka roosin aloite otettiin maa ja metsätalousvaliokunnassa poikkeuksellisesti käsittelyyn siis ilman hallituksen valmistelua ja ministeri sirpa pietikäinen ja ministeri hemilä kutsuttiin paikalle ja valiokunta tämän teijon retkeilypuiston joka nyt on kansallispuistostatuksen äärellä toi tällä tavalla kartalle

viidesosa vuotuisesta budjetista tässä maassa on nyt ajettu julkisen talouden kestävyyttä ja valtiontalouden toimintakykyä ajatellen todella valtion ja veronmaksajien piikkiin

päärataverkko rapistuu turvallisuudenkin uhalla

metsäteollisuuden toimintaedellytyksis tä ei kunnolla kanneta huolta puuhuollon puun saatavuuden kilpailukyvyn osalta ja silloin maaseutu kärsii kun metsäteollisuuden perustan annetaan rämettyä

ongelmiin ei puututa

kysymys on siitä että kun ollaan tältä osin myymässä omistusta niin on erittäin tärkeää millä tavalla tämä asia vaikuttaa ensinnäkin valtion verorahojen käytön kannalta onko kaupan taloudelliset perustelut käyty kunnolla veronmaksajien rahojen käytön tapauksessa läpi

mikä on tämä kokonaisuus liikennepolitiikan järjestämisessä

ei voi olla niin että se koordinaatio ei ole kunnossa ja ei voi olla esimerkiksi niin niin kuin on tapahtunut että yhtäkkiä trafi myöntää huolimatta eduskunnan kannanotoista ohi liikenneviraston valmistelun esimerkiksi megarekkojen kokeilulupia jonnekin kaakkois suomeen tai jonnekin pohjois suomeen ja sen jälkeen ihmetellään että anteeksi kestävätkö sillat vai putoavatko sillat

miten tämä noin viidesosa suomen valtion vuotuisesta talousarviosta heijastuu lähiaikoina

toinen on sitten tämä ristiriita jossa ministeri pekkarisen ja ilmarisen sijoitustoiminnasta vastaavien kannat ovat olleet poikkeavia

kansaneläkelaitoksen organisaatio ja toimintatavat tarjoavat jatkossakin mahdollisuuksia myös uusien palvelujen järjestämiseen

tuottavuusohjelma on negatiivista alueellistamista

aika mielenkiintoinen tekstinkäsittelylinjaus kun siihen liitetään nyt valitettavasti se että hallitus on minusta selvästi jarruttanut ja sisäministeriö ei ole riittävästi paneutunut harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan

onko se lisävuosi hevoskuuria suomalaisille veronmaksajille joista viimeisenkin suomalaisen veronmaksajan te olette valmiit laittamaan osoittamaan eurokelpoisuuttanne vai miten suomen taloudessa ja meidän hyvinvoinnin rahoituksessa aiotte hallita tämän tilanteen

ministeri pekkarisen mukaan sopimusjärjestelyyn sisältyy lähivuosina vaikuttava tariffialennus josta hyötyvät kaikki suomalaiset kotitaloudet ja yritykset ja ilmarisen varatoimitusjohtaja ilmeisen rehellisesti on todennut että on yhteinen näkemys siitä kuinka tuotto taataan ja näkemys on että fingrid tulee korottamaan kantaverkkomaksujaan

tämän asian osalta minusta on nyt todella valitettavaa että maa ja metsätalousvaliokunnan vakavan käsittelyn perusteella ei ympäristövaliokunta ole ottanut huomioon nimenomaan heinäveden enonkosken ja savonlinnan kaupungin alueella asuvien ihmisten metsästyksen toteuttamisoikeutta silloin kun he ovat nimenomaan tämän kansallispuiston alueella toimivien seurojen jäseniä riistanhoitoyhdistyksissä ja hirvenmetsästysporukoissa